huomattava osa hankinnoista on mennyt suurille yrityksille

ministeri cronbergin myönteinen suhtautuminen kynnysarvojen nostamiseen lämmitti niin minun kuin useiden muidenkin vastauspuheenvuoron käyttäjien mieltä

arvoisa herra puhemies

meillä on yhdysvalloista ja isosta britanniasta monia hyviä esimerkkejä siitä miten tietovarantojen avaamisella on saatu lisättyä liiketoimintaa ja luotua uusia työpaikkoja

kustannussäästöjen tehostamiseksi hankintojen yhdistäminen nostaa yksittäisten hankkeiden kokoa ja tämä voi pahimmillaan pudottaa pk yritykset jo ennen kilpailuttamisvaihetta

onpa meillä suomessakin joitakin hyviä havainnollisia esimerkkejä jo siitä esimerkiksi apps for democracy finland kilpailussa eräänlainen veropuu josta voimme vaikka heti katsoa miten ensi vuoden talousarvioesityksen tulot ja menot siinä jakautuvat

viime viikollahan työ ja elinkeinoministeriölle terveysalan tilannetta on selvittänyt mikko alkio ja hän julkisti tämän raporttinsa terveysteknologia ja lääketutkimus suomen kasvun tukijalkana

siinä varsin selvästi pystyttiin osoittamaan ne ongelmakohdat jotka ovat investointien kaikkoaminen suomesta kömpelyydet kaupallistamisessa sekä aukot tutkimusinfrastruktuurissa

näin ollen kilpailuttamisessa ja itse valintaprosessissa painoarvoa ja mahdollisuuksia tulisikin entistä enemmän antaa innovatiivisille pk yrityksille ja huomioida alueellinen osaaminen

meillä on kuitenkin hyvää osaamista meillä on hyvä perinne tutkimus ja kehitystyössä joten annetaan arvo tälle hallituksen esitykselle ja uskotaan siihen että yritykset jatkossakin haluavat panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen erityisesti kun saavat lisäkimmokkeen siihen

haluaisin muistuttaa viime viikon vaihtoehtobudjettikeskustelusta kun perussuomalaiset väittivät että hallitus kuvittelee että kehä kolmosen ulkopuolella ei ole elämää

taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa pk yritysten merkitys työllistäjänä on tärkeä ja suomalaista yrittäjyyttä tulisi tukea myös julkisella sektorilla

arvoisa puhemies

pääministeri aivan oikeasti sanoi sen että meidän on pakko miettiä sitä miten me puhumme euroopan unionista ja se edellyttää meiltä politiikoilta suurta vastuuta kun käymme kampanjoita

mielestäni tämä lisäbudjetti on osoitus siitä että kyllä hallitus tietää että kehä kolmosen ulkopuolella on elämää ja erityisesti salon seudulla jossa on voimakas rakennemuutos

arvoisa puhemies

tässä on jo useassa puheenvuorossa tullut esiin se kuinka tärkeässä yleiseurooppalaisessa poliittisessa keskustelufoorumissa euroopan neuvosto on kun keskustellaan ihmisoikeuksista tai sitten moniarvoisesta demokratiasta tai vaikkapa oikeusvaltioperiaatteen turvaamisesta ja erityisesti sen kehittämisestä

nokian irtisanomisten takia monet ihmiset menettävät työpaikkansa mutta ei heidän osaamisensa mihinkään katoa ja juuri nämä panostukset on tarkoitettu siihen että korkean osaamisen työpaikat säilyvät suomessa

heidän lääkkeensä on tällä hetkellä euroopan lääkeviraston ihmislääkekomitean ratkaisevassa käsittelyssä joten siitä on pian odotettavissa positiivisia päätöksiä

oli erittäin hyvä kuulla näistä ryhmäpuheenvuoroista että eduskunnalla on vahva tuki euroopan unionille ja edellytetään suomelta vahvaa roolia

puheenjohtaja guzenina richardson kiitti valtuuskuntaa aktiivisesta toiminnasta tuossa esittelypuheenvuorossaan mutta minun mielestäni myös meidän valtuuskunnan jäsenien pitää kiittää puheenjohtajaa siitä että hän hyppäsi niin sanotusti liikkeellä olevaan junaan ja hyvin nopeasti pääsitte mukaan tähän toimintaamme

kun heillä ei ole riittävästi omaa pääomaa panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen he eivät saa sitä ulkopuolista rahoitusta jolloin monesti ne lääkkeet jotka ovat vasta kehitysvaiheessa joudutaan myymään ulkomaisille yhtiöille ja silloinhan meiltä jäävät myöhemmässä vaiheessa ne tuotot saamatta

suuri valiokunta on lausunnossaan jo usean vaalikauden aikana osoittanut unionin heikkouksia eri sektoreilla ja esittänyt miten unionia voisi vahvistaa

tämä kertomus kuvaa hyvin sitä toimintaa mitä viime vuonna on ollut ja aiempinakin vuosina

julkisuudessa myös paljon puhutaan siitä että heidän tiettyjen molekyylien patentit loppuvat mutta siellä tehdään silti paljon ansiokasta lääketutkimusta ja kehitystä ja sen tutkimuksen tuloksena toivomme että he lanseeraavat uusia tuotteita jotka edistävät sekä kotimaassa että ulkomailla monien potilaiden terveyttä

mutta haluaisin vielä nostaa erityisesti sen toiminnan mitä valtuuskunta tekee näiden istuntoviikkojen ja kokousten ulkopuolella

haluan myös nostaa esiin suomen valtuuskunnan maltillisen otteen ja uskon että se maltillinen ote tulee olemaan myös ensi viikolla käytössä

se tulee esiin myös meidän tekemissämme raporteissa kuten edustaja pelkosella nyt ja omassa pakolaisraportissani viime vuonna

suomen menettelytavat ovat sellaisia mitä me useasti haluamme tuoda eurooppalaisiin pöytiin ja kertoa niitä hyvinä esimerkkeinä muille

mielestäni on ollut ilo kuunnella näitä puheenvuoroja sillä yhdessäkään puheenvuorossa ei ole asetettu vastakkain huippu urheilua ja koko kansan harrastamista on sitten kysymys lasten ja nuorten urheilusta terveysliikunnasta kuntoilusta tai ikäihmisten fyysisestä aktiivisuudesta

mielestäni kaikissa puheenvuoroissa on huomioitu erittäin hyvin se että miten lapset nuoret työikäiset ikäihmiset mikä on lasten nuorten työikäisten ikäihmisten suhde liikuntaan ja miten mahdollisuuksia liikunnan ja urheilun harrastamiseen on lisättävä

suomen kuvalehtihän lanseerasi meistä niin sanotun urheilupuolueen edustajia ja luonnollisesti kun niitä olemme ymmärrämme sen mikä merkitys on liikunnalla sairauksien ehkäisyssä hyvinvoinnin lisäämisessä ja ilon ja onnistumisten tuottamisessa

lailla me emme kuitenkaan voi säätää sitä että suomalaisista tulee maailman liikkuvin kansa mutta meillä on mahdollisuus luoda edellytyksiä ja osoittaa rahoitusta liikuntatoimijoille

ministeri thors ottikin jo esiin tuon vähäarvoisten kalakantojen poistokalastuksen ja sen että toimenpiteitä on suunnitelmissa jo saaristomerelle

näkisin kuitenkin niin että eivät pelkästään rannikolla tehtävät toimenpiteet ole niitä ratkaisevia vaan pitäisi ottaa myös huomioon mitä tapahtuu sisävesillä

ne toimivat monipuolisesti kehittäen yhteiskuntavastuullista kansan liikuttamista vauvasta vaariin niin päivähoidossa kouluissa kuin työyhteisöissä ja useissa tapauksissa yhteistyössä kuntien kanssa

esimerkiksi parhaillaan pyhäjärven jäällä on käynnissä tehokas hoitokalastus josta on todettu sekä tieteellisin tutkimuksin että pitkäaikaisen käytännön perusteella että toimet ovat olleet todellakin tehokkaita parantaen pyhäjärven tilaa ja vähentäen olennaisesti eurajoen valuma alueelta itämereen päätyvien ravinteiden määrää

kun tämän vuoden valtionavusta alueiden osalta päätettiin niin sain huolestuttavan viestin siitä että ministeri arhinmäki olisitte sanonut että ensi vuoden valtionapuun alueiden osalta tulee merkittäviä muutoksia

esitän teille nöyrimmän toiveen että pitäkää huoli siitä että alueilla näiden järjestöjen toimintamahdollisuudet säilyvät

on erinomaista että meillä on ihmisoikeusselonteko täällä tänään käsittelyssä erityisesti siitä syystä että siinä on otettu neljä erilaista teemakokonaisuutta erityistarkasteluun ja haluan mainita vammaisten osuuden tässä selonteossa varsinkin kun tavoittelemme esteetöntä ja saavutettavissa olevaa yhteiskuntaa

nyt meillä on ajankohtainen huoli siitä että vammaiset ihmiset eivät saa yhtäläistä mahdollisuutta päästä opiskelemaan

tämän päivän helsingin sanomat ja muistaakseni myös eilinen helsingin sanomat uutisoi tästä aiheesta

mihin toimiin aiotte ryhtyä jotta vammaiset henkilöt ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden kanssa hakiessaan opiskelupaikkaa ja mitkä ovat ne toimet joilla nämä näennäiset ongelmat nyt pystytään poistamaan

perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja pirkko ruohonen lerner juuri äsken todisteli täällä että elämme haasteellisia aikoja

arvoisa puhemies

edustaja heinonen tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan kyllä jo hyvin seikkaperäisesti kävi tämän lain yksityiskohdat läpi ja ne parannukset mitä tässä ollaan tehty

me todellakin odotamme niitä esityksiä miten tähän maahan teidän mielestänne saataisiin lisäkasvua enemmän työllisyyttä ja parempaa kilpailukykyä

olennainen asiahan tässä on nimenomaan elinten saatavuus ja myös se että pystymme jatkossa pitämään riittävän laadukasta rekisteriä jotta mahdollisten komplikaatioiden tullessa pystymme myös jäljittämään sen elimen ja saamaan siitä ne yksityiskohtaiset tiedot esiin

minä todellakin haluan tietää oletteko kannattamassa sitä että suomalaisten yritysten olisi helpompi työllistää ottamalla ne sivukulut pois vai haluatteko rangaista siitä lisäämällä kela maksun suomalaisille yrityksille

euroopan neuvostossa käsiteltiin laittoman elinkaupan vastaista raporttia se oli muistaakseni tammikuun lopulla

todella hyvä että sekä sivistysvaliokunnan mietinnössä että näissä kaikissa neljässä vastalauseessa halutaan lisää vieraiden kielten osaamista suomeen ja myös samalla halutaan poistaa koulutuksellista epätasa arvoa

kun me pohdimme sitä että siirtojen määrä ei ole kasvanut emmekä ole saaneet lisää luovuttajia niin kannustaisin kaikkia tekemään kuitenkin sen elinluovutustestamentin jolloin päästään nopeammin siinä prosessissa eteenpäin

on kyllä syytä myös kiittää ministereitä koskinen ja niinistö että viette määrätietoisesti eteenpäin toimia joilla itämeren tilaa parannetaan

haluaisin tietää voidaanko tutkimuksellisesti näyttää että poistamalla ruotsin kieli saadaan lisättyä muiden vieraiden kielten osaamista

kun me pyrimme torjumaan elinkauppaa niin se edellyttää meiltä myös hyvin paljon kansainvälistä yhteistyötä valtioiden välisiä sopimuksia lainsäädäntöä ja ennen kaikkea valvontaa

kun poistimme ruotsin kielen ylioppilaskokeesta niin päinvastoin näyttöä on siitä että sekä ruotsin kirjoittajien määrä että muiden vieraiden kielten kirjoittajien määrä on vähentynyt

tuossa edustaja maijala sanoi että jokainen luovuttaja toimii pyyteettömästi mutta valitettavasti meillä on maailmalta erittäin paljon esimerkkejä että elinten luovutuksilla haetaan taloudellista hyötyä ja sitten vielä valitettavasti järjestelmässä on mukana myös terveydenhuollon ammattilaisia elikkä elimiä otetaan ihmisiltä pois vastoin heidän tahtoaan

käytännön esimerkkinä voisin mainita että varsinais suomen ja satakunnan alueella toimii parhaillaan pilotoitava teho plus hanke ja tämän hankkeen seurauksena saamme toivottavasti myös valtakunnalliseen käyttöön sellaiset sovellettavissa olevat toimintatavat joilla voidaan todistetusti osoittaa miten paikkatietoa hyödyntämällä pystymme kohdentamaan ympäristön tukitoimenpiteet tehokkaasti

ja varsinkin vielä kun luemme lisätutkimuksia pystymme näyttämään toteen sen että kun oppii yhden vieraan kielen niin muiden kielten oppiminen on sitäkin helpompaa

arvoisa puhemies

myös niillä suomalaisilla jotka eivät ole lukeneet tätä selontekoa varmastikin on hyvä käsitys siitä mikä on afganistanin ihmisten tilanne

ministeri niinistö viittasi jo eri toimijoiden eri rooleihin ja valitettavan usein päästökeskustelussa tulee vastakkainasettelu ja mielestäni maatalouden päästöjen vähentämisessä keskeistä kuitenkin on että kaikkia osapuolia hyödyntävää yhteistyötä syntyy niin viljelijöiden kuin muiden ympäristötoimien kesken

arvoisa herra puhemies

siitä syystä yhdyn näihin muihin kiittelijöihin kun suomen toiminnassa korostetaan erityisesti ihmisoikeuksia ja naisten ja lasten aseman parantamista

teho plus hankkeessa viljelijöiden neuvontapalveluita ja yleisiä tietopalveluita kehitetään ja varmasti se myös lisää käytettävissä olevan tiedon määrää

kun vertaamme mikä meidän yhteisöverotasomme on suhteessa muihin oecd maihin tai eu maihin niin pärjäämme aika hyvin

maassa on säädetty runsaasti lakeja jotka suojelevat naisia mutta niitä ei kuitenkaan ole pantu toimeen ja monet tahot pyrkivät edelleen rajoittamaan naisten aseman parantamista

meillä on tietysti suuri kilpailija tai suuri ja suuri mutta kuitenkin kova kilpailija tuossa etelä viro ja sinne on jo siirtynyt aika moniakin suomalaisia yrityksiä matalamman veron perässä

edustaja kanerva viittasi aiemmin centrum balticumissa olevaan osaamiseen ja turun yliopiston laajoihin kansainvälisiin verkostoihin ja koenkin että meille on valtava mahdollisuus että pystymme hyödyntämään koko itämeren altaan ympärillä olevaa tutkimustietoa

kysyisinkin teiltä ministeri tuomioja pitkään kokemukseenne pohjautuen

luonnollisesti on porsaanreikiä joita ovat korkojen vähennyskelpoisuuteen liittyvät esimerkiksi case mehiläinen on tuttu ja siinä mielessä onkin hyvä että valtiovarainministeri urpilainen kiirehtii sen porsaanreiän tukkimista

kotitalousvähennys nostettiin esiin ja se että kun sitä vähennetään mikä mahtaa olla harmaan työn osuuden lisääntyminen

toivonkin todella että sitä seurataan sillä se ei kuitenkaan ole ollut tarkoitus että ryhdyttäisiin tekemään pimeästi vaan että edelleen saataisiin sinne kotiin tuotua työtä sekä remonttien että hoito ja hoivapalveluiden muodossa

olin tunnistavinani kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa kiitoksia tähän kehityspolitiikan yleiseen linjaan ja se on mielestäni hyvä koska tämähän pohjautuu siihen puolueettomaan analyysiin niihin suosituksiin miten meidän tulisi toimia uudella tavalla jotta me saisimme tuloksekkaampaa kehityspolitiikkaa ja niitä aitoja vaikutuksia

vastuullisuus on olennainen osa kaikkia sijoituspäätöksiä niiden valmistelua ja varsinkin seurantaa

meillä on lukuisia hyviä esimerkkejä etiopiasta keniasta uruguaysta milloin mistäkin vaikeissa olosuhteissa olleista ihmisistä naisista lapsista jotka ovat saaneet parempaa elämää

arvoisa puhemies

yhdyn myös niiden kiittelijöiden joukkoon jotka ovat tyytyväisiä että tämä lakiesitys on saatu tänne saliin keskusteltavaksi

niistä arjen haasteista selviämiseksi on luonnollista että pyritään tukemaan ikäihmisten toimintakykyä ja siinä se palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen ja erityisesti sen vastuutyöntekijän määrittäminen kunnassa on mielestäni hyvin tärkeää

ministeri puhuitte jo tässä ennaltaehkäisystä ja moniammatillisesta yhteistyöstä ja koen että se on erittäin tärkeää jotta saadaan kokonaiskäsitys ikäihmisten tilasta on sitten kysymys lääkityksestä tai kodin olosuhteista ravinnonsaannista tai liikkumisesta

kun tässä on puhuttu niistä kustannusvaikutuksista niin mielestäni siinä on juuri tärkeää se että pystytään löytämään ne riskiryhmät jotka kaikkein suurimmin tarvitsevat sitä hoitoa

kuntoutuksen osalta on vielä kysymysmerkki ja varsinkin kun te hyvin tiedätte näiden geriatristen potilaiden ennusteen niin siihen toivoisin vielä panostuksia

valiokunnan puheenjohtaja hyvin toi esiin äskeisessä ja avauspuheenvuorossaankin sen että valiokunta on todellakin pohjannut päätöksensä asiantuntijakuulemisiin eikä minkään vaaliohjelmien lukemiseen

meidän ei ole syytä vähätellä niitä kokemuksia joita äideillä on kun he ovat synnyttäneet pienissä yksiköissä mutta välillä tuntuu siltä että ne kokemukset menevät sen ohi pystymmekö me antamaan vastasyntyneille oikeuden mahdollisimman terveeseen elämän alkuun

arvoisa puhemies

mediakenttä monimuotoistuu koko ajan ja on luonnollista että keskustelu julkisen palvelun yleisradiotoimintaa harjoittavien yhtiöiden asemasta käy vilkkaana sekä suomessa että koko euroopan laajuisesti